jokisen rinnakkaista vaihtoehtoa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

mielestäni talousvaliokunnan puheenjohtaja pekkarinen on siinä oikeassa että vastuu kokonaiskuvan antamisesta suomen tilanteesta tässä kriisin keskellä on myös hallituksella

se ei tietenkään tarkoita sitä että hallitus voisi puuttua tai tehdä päätöksiä itsenäisen suomen pankin tai euroopan keskuspankin puolesta mutta eduskunnan tarkastusvaliokunta on nyt jo aika moneen kertaan muistuttanut että kaikki yksittäiset päätöksenteot tämän kriisin aikana pitää pystyä sekä hallituksen että sitten eduskunnan vastausten tasolta yksilöimään koko siihen suureen vastuukokonaisuuteen

meillä on semmoista pahuutta semmoisia valintoja joissa ihmiset tekevät pahaa ja rikoksia myös niin että me emme voi selittää sitä vain ja ainoastaan epäonnistuneella sosiaalipolitiikalla

eduskunnan tarkastusvaliokunta kuten debatissa kerroin on tänään kuunnellut muun muassa komission edustajia aikaisemmin jo useita talousasiantuntijoita

liian vähän tiedetään että meillä on ihmisiä joilla on semmoinen taipumus että jos he käyttävät niin sanottuja mömmöjä eli tiettyjä rauhoittavia lääkkeitä yhdessä päihteiden kanssa heidän kontrollinsa pettää niin että he tappavat toisia ihmisiä

mutta kyllä tähän mennessä kaikki asiantuntijakuulemisissa kuullut asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä että suomi rakenteellisesti elää yli varojensa

tänään hallitus on näyttäytynyt huomattavasti toisenlaisena ja huomattavasti parempana hallituksena kuin siinä vaiheessa kun tätä nyt käsittelyssä olevaa kehyspäätöstä tehtiin

tästä näkökulmasta olisin kysynyt

se että on järkevää myös selvittää tai että on myös järkevää että ne asiat esimerkiksi homekoulut joihin tarkastusvaliokunta on kiinnittänyt vaalikauden aikana paljon huomiota korjataan nyt koska ne pitää korjata joka tapauksessa

aikooko hallitus nyt kun ekpn rooli tulee voimakkaasti kasvamaan jo tehdyillä päätöksillä ja sitten valvonnan osalta ajaa loppuun asti vaatimuksen ekpn valvonnan parantamisesta sen tilintarkastuksen avoimemmaksi tekemisestä ja niin kuin suomen pankin pääjohtaja on esittänyt hallintoneuvoston pöytäkirjojen julkistamisesta

valtiovarainvaliokunta mietinnössään arvioi ehkä hiukan miedommin sitä johtamani tarkastusvaliokunnan kritiikkiä tämän päätöksen valmisteluasiakirjojen laadusta taustaselvitysten riittävyydestä

on kysymys paitsi sosiaalipolitiikan myös terveyspolitiikan varsinkin mielenterveyspolitiikan epäonnistumisista mutta täysin pois ei voi selittää sitäkään että yhteiskunnan täytyy silloin kun on erittäin vakavasta rikollisuudesta kyse suojautua myös asiaa vastaan jota kutsuisin jonkin sortin pahuudeksi

se ei poista sitä tosiasiaa että me elämme yli varojemme ja että nämä rakenteelliset muutokset on kestävämpi itse asiassa kasvua luovempi tapa ratkaista tämä ongelma kuin jatkuvat leikkaukset ja verojen korotukset

yhtä kaikki kun tätä kehystä tehtiin niin nyt valtiovarainvaliokuntakin jälkikäteen toteaa että olisi johdonmukaisuuden näkökulmasta erittäin tärkeätä pysyä samankaltaisissa valmisteluprosesseissa ja muun muassa aivan oikein valtiovarainvaliokuntakin vielä palaa tähän dynaamisten ja staattisten laskujen eroon

kriminaalipolitiikassa pitää olla hyvin erilaisia keinoja eri rikoksiin ja vakavimmista ihmishenkeä uhkaavista taikka ne vieneistä taikka järjestäytyneen rikollisuuden tekemistä rikoksista pitää rangaista kovemmin kuin aiemmin

silloin olisi hyvä että uusi valtiovarainministeri perehtyisi myös niihin lukuisiin keinoihin joita muun muassa tarkastusvaliokunta on löytänyt käyttää olemassa olevia resursseja huomattavasti tehokkaammin

se miten valtiovarainministeri kertoi valmistelussa olevasta lisäbudjetista niistä näkymistä miten tänään nähdään missä jamassa suomi on kuinka me tarvitsemme samaan aikaan nöyryyttä yhteistyötä mutta myös huolelliseen valmisteluun perustuvaa johtajuutta tämä näyttäytyy kaikki huomattavasti enemmän toivoa luottamusta ja varmasti sitäkin kautta talouden psykologisia perusteita vahvistavana johtamisena mitä hallitus on tänään esittänyt

yleiskeskustelua on nyt päätynyt ryhdyttyään tuon toisen käsittelyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön niityn mukaan se ja niin tällä vaalikaudella on tehty

se suoraan mainitsee meidän tuoreimman mietinnön nuorten syrjäytymisen torjunnasta

valtiovarainvaliokunta nostaa nyt kahteen ponteen jotakuinkin kopioituina eduskunnan jo kolmisen viikkoa sitten hyväksymät tarkastusvaliokunnan ponnet asiasta mutta eiköhän meillä nyt tämmöiseen päällekkäiseen hallintoon ole tässäkin taloudellisessa kurjuudessa vielä varaa

jos ajatellaan nyt kaikista pahinta tämmöistä hyökkäystä verkkoa vastaan mitä olemme nähneet jolloin puhutaan rikoslain ihan vakavimmista rikoksista jopa niin vakavista rikoksista että ne saattavat tulevaisuudessa laukaista jopa valmiuslain maassa jos hyökkäys on vakava tai sitten groomingia tai monia muita rikoksia niin kyllä se vastaus on yhä niin että silloin käännytään poliisin puoleen

osana sitä näin rohkenen luottaa kun silloin kun lähetekeskustelua näistä kehyksistä eduskunnassa käytiin esitin pettymykseni siitä että home ja korjausrakentamiseen hallitus ei ollut osoittanut kehyksissä mitään vaikka tarkastusvaliokunta on mielestäni aika yksiselitteisesti osoittanut kuinka vakava ongelma suomalaisessa rakennuskannassa on niin sen perusteella mitä valtiovarainministeri urpilainen nyt elokuuksi aikaistetusta lisäbudjetista kertoo lupaa mitkä tavoitteet sille on asetettu ja kun samaan aikaan valtiovarainministeriön korkea virkamies jukka pekkarinen on eduskunnan ulkopuolella eräissä tilaisuuksissa nimenomaan puhunut korjausrakentamisen puolesta samoin kuin emeritusvirkamies sailas on nimenomaisesti viitannut näihin julki tulleisiin siis tarkastusvaliokunnankin esittämiin homerakennusten korjaustarpeisiin niin olen huomattavasti luottavaisemmalla mielellä

joten eduskunta tulee nyt kahteen kertaan sitten lyhyen ajan sisällä toistamaan että nuorten syrjäytymisvaarassa olevien osalta tarvitaan matalan kynnyksen moniammatillista osaamista se on nyt täällä tänään ponnessa ja eduskunta on hyväksynyt sen kolmisen viikkoa sitten tarkastusvaliokunnan ponnessa ja että tiedonkulun viranomaisten välillä silloin kun on tarkoitus auttaa näitä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on kuljettava

tietosuojalainsäädäntö ei saa olla sellainen että eri toimialojen välillä tieto ei kulje ja sitä kautta me kansantaloudellisesti menetämme paljon hyviä työvuosia

ennen kaikkea tämä on valtion taloudellinen ja valtiovarainministerille kuuluva ongelma sen takia että me hukkaamme tällä nykyisellä väärään kohtaan liian myöhään osoitetulla liian kalliilla ja vielä liian kapeaan tietopohjaan perustuvalla auttamisjärjestelmällämme nuoria

kesälomalle lähtee tässä vakavassa tilanteessa jonka edustaja pekkarinen edellä kuvasi selvästikin yhteistyökykyisempi johtamiseen ja muutosjohtamiseen valmis eduskunta

odotan ja luotan siihen että vaikka tämä kehys ei ehkä lähtenyt liikkeelle niin onnellisen ja laadukkaan valmistelun puitteissa lopulta kehysprosessi ja tulevat lisäbudjetit johtavat sellaiseen uuteen suomeen jossa me yhdessä myös työmarkkinajärjestöjen kanssa löydämme eväät sille että suomeen investoidaan ja että suomalainen vienti vetää

jos valtiovarainministeri ei ymmärrä että nyt on tarjolla miljardiluokan mahdollisuus tehdä sisällöllisiä palvelun parannuksia ja sitä kautta tehostaa julkisen sektorin toimintaa niin sitä ei pysty silloin yksin substanssiministeri tekemään

en usko että keskustelu kampanjakatoista jää tähän

se että meillä on nyt tässä vaiheessa vapaaehtoinen mahdollisuus ja että valtiontalouden tarkastusvirasto saa parien vaalien aikana tarkennettua sitä mitkä kaikki asiat ovat kampanjakuluja luo pohjaa sille että keskustelu ei varmasti jää tähän

arvoisa puhemies

täällä mietinnössä puhutaan sopivasti ja viisaasti ict hankintojen merkityksestä tässä julkisen sektorin toiminnan tehostamisessa tuottavuuden kasvattamisessa

mutta tässä vaiheessa minun on pakko sanoa että se mitä oikeuskansleri sanoi ja mitä valtiontalouden tarkastusvirasto sanoi on sen verran painavaa tekstiä että kehottaisin kuulemaan näitä molempia tahoja siitä tarkkarajaisuuden vaatimuksesta ja uskonkin että perustuslakivaliokunta osaltaan tekee niin

suomeen ei investoida suomalaiset eivät investoi suomeen ulkomaalaiset investoijat eivät investoi suomeen samassa määrin kuin aiemmin on tapahtunut

sirnö puhui viisaita

jos niin kävisi että eduskunta pystyisi sen koko gäpin mitä vielä jää siellä reuna alueella niitä pieniä pieniä asioita luulen että ed

muutamaan täällä käytettyyn puheenvuoroon vastauksen kaltainen havainto sekä heti tähän alkuun kiitos käydystä keskustelusta ja saamastamme palautteesta

nyt kun icthen taas satsataan ja uskotaan ja niin pitääkin uskoa että se tuottaa tuottavuushyötyjä tällä kertaa valtiovarainministerin joka vastaa valtion ict toiminnasta on katsottava että ne hankinnat toimivat että me emme tuhlaa rahoja sillä tavalla kuin tähän asti on valitettavan usein todella törkeän usein tapahtunut

vistbackakin viittasi niihin nyt jo kerralla riittävän luotettavasti kirjoittamaan niin tämä juridinen tilanne muuttuisi toiseksi mutta en valitettavasti usko että se on mahdollista kerralla tehdä

ensin edustaja salosen pohdintoihin näitä oli muissakin puheenvuoroissa siitä kuinka tarkastusvirasto oli tarkastanut kuntoutuksen laajasta kentästä vain tyk ja aslak kuntoutuksen

kansainväliset esimerkitkin viittaavat siihen että tämäntapaisessa lainsäädännössä tapahtuu usein aste asteelta tiettyjä asioita

tässä paketissa nyt sisällä olevat asiat ovat kuitenkin poikkeuksellisen suuri muutos vallitsevaan tilanteeseen ja sen takia ed

mielestämme aika hyvin tässä mietinnössäkin toimme sen esiin että kuntoutusta on toki paljon muutakin mutta monet seikat viittaavat siihen niin kuin sitten sanommekin että kokonaiskuva on hajanainen

on syytä olettaa että siitä mitä täällä monet sanoivat että yksittäisen kuntoutusjakson jälkeen kuntoutuksessa olleen kokemus on ollut hyvä ei välttämättä seuraa niissä seurantatutkimuksissa joita on tehty kuitenkaan työkyvyn kannalta pitkälle vaikutteista pysyvämpää vaikutusta

kun valtiontalouden tarkastusvirastoa alun perin esitin täksi virastoksi niin tuli paljon kritiikkiä ja epäilyä siitä mitä se tarkoittaa ettei joku ministeriö tarkasta

nyt olen todella iloinen että työryhmä kokonaisuudessaan ja hallituskin sitten yksimielisesti näki sen voiman mitä tarkoittaa kun riippumaton ja vielä nimenomaan tarkastamisen ammattilainen alkaa tarkastamaan ilmoituksia

ensin pyytää kauniilla kirjeellä lisätietoja mutta jos eivät kauniit kirjeet auta niin sillä on mahdollisuus käyttää alati kovenevaa uhkasakkoa

näin keskustelun lopuksi nostaisin tarkastusvaliokunnan tarkastuksesta koskien home ja sisäilmaongelmia joitakin havaintoja jotka liittyvät puurakentamiseen puunkäytön mahdollisuuksiin

tässä prosessissa tarkastusvirasto joka on siis riippumaton ja ammattimainen pystyy myös erinäisillä ohjeilla tarkentamaan niitä puutteita joita tähän väkisin jää ja joihin muun muassa oikeuskansleri viittasi

on paljon todisteita ja tässäkin strategiassa puhutaan hyvin siitä kuinka meidän kannattaisi ilmastopolitiikan ja metsien hyväksikäyttöpolitiikan näkökulmasta käyttää puuta niin silloissa infrarakentamisessa kuin talonrakentamisessakin entistä enemmän

tämä keskustelu kampanjakatoista ei suinkaan ole ohi

tässä yhteydessä ne eivät ole juridisesti sitovia mutta jokainen joka niitten puolesta nyt puhuu varmasti tekee kaikkensa että oma puolue on joka vaalipiirissä sitten sitoutunut kampanjakattoihin

mutta samaan aikaan valitettavasti jos katsotaan kuinka paljon eri teollisuudenalat käyttävät omasta tulorakenteestaan investointien lisäksi tuotekehittelyyn t k investointeihin niin rakennusala laajemminkin ja puuala erityisesti näyttää näissä tilastoissa kalpenevan pienenä kun verrataan esimerkiksi tietointensiivisiin tietotekniikkalajeihin

nyt kun kansallisesti olemme nähneet että puu on jatkossakin meidän turvamme meidän täytyy sekä veronmaksajien rahoilla tiedeyhteisöä ohjaamalla että alan toimijoita kannustamalla saada t k panostukset puurakentamispuolella huomattavasti suuremmiksi suorastaan moninkertaisiksi tämän päivän investointeihin nähden

elämäntapojen muutos on erittäin pitkä prosessi ja interventiona jos sitä ei kuntoutuksen jälkeen ole kuntoutus on hyvin kallis ja siinä mielessä vaikka se on mukavalta tuntuva niin se ei tosiasiassa ole vaikuttava toimi

reilut kymmenen vuotta sitten osallistuin asian käsittelyyn ja jo silloin ne samat havainnot mitä nyt tarkastusvirasto ja tarkastusvaliokunta tänään kertoo tutkimuksen puutteesta siiloutumisesta semmoisista yksittäisistä tapahtumista joita kukaan ei hallitse olivat eduskunnan keskeinen viesti sosiaali ja terveysministeriölle

erityiskiitos sosiaali ja terveysvaliokunnalle joka tarttui tähän pyytämäämme mahdollisuuteen ja auttoi tarkastusvaliokuntaa omalta osaltaan tarkastuksemme kohteena olevissa asioissa

aiomme jatkaa tätä metodia jatkossakin koska niissä asiakirjoissa kun tarkastusvaliokunta perustettiin kyllä erikseen korostettiin yhteistyötä asiantuntijavaliokuntien kautta

tällä kertaa tarkastusvaliokunta mietinnössään käsittelee laadukasta lainsäädäntöä valtion tuottavuusohjelmaa erityisesti palvelukeskushanketta osana sitä poliisin ja syyttäjän tietojärjestelmiä terveydenhuollon tietojärjestelmiä terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta vammais ja vanhuspalveluita vrn konsernin omistajaohjausta sekä valtion talousarvion ja sitä koskevien säädösten noudattamista

on kyllä sanottava että koko siinä kirjossa mitä tarkastusvaliokunta tällä vaalikaudella on monia erittäin vaikeita niin sanottuja pirullisia ongelmia käsitellyt tämä hakee kyllä jossain määrin vertaistaan tämän pitkäaikaisen passiivisuuden ja sen suhteen että tämä ei ole mikään uusi tieto

valiokunta on tälläkin kertaa yksimielinen ja esittää tässä vaiheessa vaalikautta kahta pontta eduskunnan hyväksyttäväksi tässä mietinnössään

taas puuroista ja velleistä nyt sen verran että puhutaan kuluttajille suunnatuista luotoista siltä osin kuin kuluttajavirasto on neuvotellut finanssialan keskusliiton kanssa ja puhutaan yleissopimusehdoista

tämän lisäksi valiokunta niin kuin kohta kuulette aika vihaisesti tai varoittaen kiinnittää huomiota muutamiin asioihin mutta katsottiin että koska niissä on myös hallitusohjelmaan sisältyviä lupauksia korjata asioita niin silloin on parempi jos koripallotermi arvoisa puhemies sallitaan tehdä nyt itsensä tässä vaiheessa vaaralliseksi mutta antaa mahdollisuus hallitukselle hyvän hallitusohjelmankin pohjalta korjata asiat niin että tässä vaiheessa emme esittäneet monistakaan sinänsä ongelmallisiksi havaitsemistamme asioista pontta vaan jäämme kuulolle

ei ole mielipidekysymys vaan helposti tutkittavissa mikä oli sekä edellisen että tämän hallituksen tulonsiirto ja veropolitiikan vaikutus syrjäytymiseen joka on todella vakava ongelma

ja vielä kertaalleen jos puhutaan samassa sopassa tahallaan yritysten lainoista niin puhutaan tahallaan aivan toisesta asiasta

silloinen valtiovarainministeri katainen selvitti edellisen hallituksen toimet tältä osin ja tutkimus selvästi osoitti että ne kestävät vertailun kaikkiin aikaisempiin ne olivat parempia kuin edeltäjiensä

minusta näin vakavassa asiassa olisi hyvin reilua jos nyt kaikki puhuisivat aina siitä lainasta ja siitä huolesta varsinkin kun se huoli on nyt aiheettomasti levitetty koko kansakuntaan

kun kehyksistä keskustellaan poikkeuksellisesti tässä vaiheessa vuotta vaaleista ja hallitusneuvotteluistakin osittain johtuen niin on poikkeuksellisen tärkeätä mielestäni puhua tulevaisuudesta eikä niinkään jatkaa enää sanoisinko jänkytystä menneisyydestä

puutun niistä vain tähän viimeiseen hankintalakiinkin liittyviin ongelmiin muun muassa siihen että kunnat eivät tunne sitä

hallitusneuvottelujen yhteydessä nykyisen hallituksen tulonsiirto ja veropolitiikka niin ikään arvioitettiin valtiovarainministeriöllä ja jälleen kerran tulos kestää vertailun

hankintalain luullaan vaativan sen kaltaisia toimintoja jotka muun muassa johtavat kaukaa ostettuun ei lähellä tuotettuun tai ympäristölle haitalliseen ei ympäristöystävälliseen tuotantoon

se on erinomainen niin kuin me olemme tänään kuulleet tulonsiirtojen osalta ja kunnallisverojen tasavero ominaisuutta vähennetään sillä että kunnallisverossa on entistä suurempi vähennys

ennen kaikkea on tietysti kysymys kansalaisten perusoikeudesta hyvään hallintoon ja muun muassa turhien oikeudenkäyntien välttämisestä mutta tarkastusvaliokunnan näkövinkkelistä on tärkeätä tajuta että kysymys on myös valtion varojen hoidosta ja hyvästä hallinnosta

liikkeellä on myös vääriä profeettoja jotka suoraan sanoen väittävät vääriä asioita hankinnoista ja tosiasiassa johdattelevat kuntia hankintalain väärään tulkintaan

millä tavalla olette ajatellut kun on ministeri virkkusen velvoitteet kuntien puolelta ja nämä kuntien valtionosuuksien leikkaukset se että niitä luvattuja ei annetakaan niin paljon miten te koordinoitte sen ettei kunnissa nyt samaan aikaan heikkene juuri pahiten syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten palvelut

nyt jos suomen eduskunta siirtyisi siitä loukusta pois mihin se enää yhtenä harvana parlamenttina on päätynyt että kansanedustajilla ei ole edessään pientä näkyvää pöytätietokonetta niin pystyisin samalla pyytämään teitä avaamaan tietyn sivun ja katsomaan niitä tilastoja joihin haluaisin viitata

miksi tarkastusvaliokunta ei avannut tästä asiasta kuitenkaan jättimäistä tutkimusta tällä kertaa omassa toiminnassaan johtuu siitä että eun hankintadirektiivi on juuri neuvotteluissa ja muuttumassa

lainsäädäntö on siis myös erittäin vahva ohjauskeino sen suhteen miten veromarkkoja tai euroja nykyään ja ainakin toistaiseksi käytetään

silloin nämä edustaja mattilan peräänkuuluttamat toimet on syytä jättää siihen aikaan kun ollaan nähty miten tämän hankintadirektiivin ja sen suomessa implementoinnin ja siinä yhteydessä toivottavasti tehtävän kunnon kuntakierroksen ja koulutuksen jälkeen asiat ovat ovatko ne parantuneet vai eivät

tämä on varmasti se kohta jossa johtamanne ylisektoraalinen työ voi johtaa siihen että kunnissa tämä asia hoidetaan vähintään yhtä hyvin mieluummin selvästi paremmin kuin tähän asti

mutta kun näin ei vielä toistaiseksi ole niin joudutte luottamaan suu sanallisiin kertomuksiini niistä ja aloitan ensimmäisenä tuomas pöystin valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan tuoreista arvioista joissa on laskettu pidemmän aikavälin riskiarvioita suomen kestävyysvajeelle

tarkastusvirasto on huomauttanut ja pitänyt erittäin huolestuttavana että sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeva asetus on erittäin tulkinnanvarainen ja se käytännössä johtaa siihen että näitä palveluita siis vammais ja vanhuspalveluita saavat ihmiset ovat keskenään aivan eriarvoisessa asemassa riippuen siitä miten tätä hyvin epäselvää asetusta kunnissa tulkitaan

olen erinäisissä taustakeskusteluissa saanut sen käsityksen että työ ja elinkeinoministeriössä tunnetaan nämä edustaja mattilan esiin nostamat huolet hyvin ja että heillä itsellään on ainakin ollut suuria odotuksia siitä että samassa yhteydessä kun kotimaista lainsäädäntöä muutetaan myös tämä koulutus ja tietovaje korjataan mikä tietysti tässä taloudellisessa tilanteessa tulee olemaan ihan haastava tehtävä semmoisen roadshown järjestäminen että kunnat oikeasti koulutetaan

varsinkin kun nyt suomen osalta on pullisteltu kolmen an luokan erinomaisuutta niin on syytä kyllä muistuttaa että ei ole poissuljettua etteikö suomikin jos asiat hoidetaan nyt huonosti päätyisi pidemmällä aikavälillä tilanteeseen jossa sekä eun velkakriteeri ylittyy että veroaste nousee korkeammaksi kuin koskaan suomen historiassa

tältä osin hallitusohjelmaan sisältyy lupaus ja sosiaali ja terveysministeriö myös valiokunnalle lupasi tätä asiaa parantaa ja sen takia jäämme tässä asiassa niin sanotusti kuulolle

arvoisa puhemies

tässä vaiheessa ei muuta kuin mainoskatko vielä tietoja tulevasta

tämä todennäköisyys ei onneksi ole vielä ylitsekäyvä mutta meidän täytyy pitää mielessä että meidän ikärakenteellamme ja varsinkin meidän poikkeuksellisen suurella riippuvuudellamme maailmanmarkkinoista on mahdollista että asiat kehittyvät todella myös huonoon suuntaan

sen sijaan se missä emme jää enää odottamaan vaan asia on ponsitettu on että kun hallituksella on käynnissä niin sanottu sujuvampaan lainvalmisteluun hanke niin vaadimme että eduskunnalle kerrotaan miten tosiasiassa sen työn puitteissa on muun muassa onnistuttu lisäämään lainvalmistelijoiden määrää sekä laatua yhteistyökeinoja

täällä mainostettiin tätä wicked problem pirullinen ongelma kenttää josta valtiontalouden tarkastusvirasto tässä nyt käsiteltävänä olevassa kertomuksessaan kertoo

se on kansainvälinen tarkastuksen kentällä käytetty termi siitä että meillä tässä maailman ajassa on poikkeuksellisen paljon ongelmia jotka ulottuvat hyvin monelle hallinnon sektorille ja jotka ovat tosiasiassa aika vaikeasti ratkaistavissa

siksi on erittäin tärkeätä että keväällä kun käydään tosiasiassa uudet hallitusneuvottelut ja kehysneuvotteluita käydään seuraavan kerran niin yksi ylitse muiden on työllisyyden ja kasvun edellytysten luominen

ei tarvitse mennä niin jättimäisiin megaongelmiin kuten ilmastonmuutokseen mutta jos katsotaan tarkastusvaliokunnan edellistä isoa raporttia sisäilma ja homeongelmista niin nähdään jo mitä tarkoittaa ongelma josta kukaan ei kunnolla ota vastuuta sen takia että sen ratkaisu kuuluu niin monelle taholle

siltä osin jo debatissa yritin kysyä ministeri urpilaiselta hänen näkemystänsä siitä onko infra oy tai joku muu ruotsin mallin mukainen keino vakavasti käytettävissä kun hallitusohjelmassa asiaa ruvetaan selvittämään sen suhteen että suomessa löytyisi investointeihin rahaa tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

tästä näkökulmasta tässä mietinnössä jo sivuttu mutta varsinaisesti muutaman kuukauden sisällä tähän saliin tuleva tarkastusvaliokunnan kevään ehkä pääteos meidän mietintömme lasten ja nuorten syrjäytymisen torjunnasta on seuraava tämmöinen monisiiloisen wicked problemin tarkastusmietintö jossa yritämme esittää ja tiedän jo tässä vaiheessa kun asiantuntijakuuleminen on aivan loppusuoralla että tulemme esittämään kokonaisvaltaisia yli hallintorajojen meneviä näkemyksiä siitä miten olemassa olevilla resursseilla kun niitä käytetään riittävän ajoissa saadaan aikaan paljon enemmän kuin nyt saadaan kun toiminnat ovat pirstoutuneita ja monesti puututaan liian myöhään asioihin

elsi katainen kysyi vaalien yhdistämisestä

on sovittu ja kaikille puolueille ilmoitettukin että oikeusministeriö tekee hyvissä ajoin ennen vaaleja hallitusneuvotteluja varten käytettäväksi arvion eri kombinaatioista eri vaalien yhdistämismahdollisuuksista

europarlamentaarikko liisa jaakonsaari ennen eduskuntavaaleja piti erittäin hyviä puheenvuoroja siitä kuinka meidän pitää osata erottaa syömävelka siitä että sitten pitää riittää rahaa kuitenkin myös kasvua tuottaviin investointeihin

tuottavuusohjelmasta valiokunta sanoo paljonkin mutta koska tuottavuusohjelma on nyt ainakin nimensä osalta haudattu kerron tässä yh teydessä vain palkeisiin eli henkilöstöhallinnon palveluskeskuksiin liittyvistä merkittävistä ja ikävistä tarkastushavainnoistamme

eurovaalien osalta siellä on tällä hetkellä tämmöinen kiusallinen liikkuva tila että komissio on väläytellyt ja muun muassa niin sanotussa tukholman ohjelmassa mietitään eurovaalipäivän muuttamista toukokuulle mutta sille on ollut myös vastustusta

tämä on mielestäni yksi ensi kevään isoimpia kysymyksiä

on kestämätön tilanne että meidän rataverkostomme mutta myös kun täällä äsken puhuttiin talorakentamisesta korjausrakentamisesta ylipäätänsä suomalainen infrastruktuuri on heikkenemässä vaarallisella tavalla

ne ovat aiheuttaneet päällekkäistä työtä virheitä ja lisääntyneitä kustannuksia kun niiden nojalla ja niiden avulla piti löytää säästöjä ja muun muassa niitten takia on jo henkilöstöä muualta leikattu

mutta kaikki nämä eri konstellaatiot arvioidaan ja sitten hallitusneuvotteluissa voidaan miettiä koska joka tapauksessa on nyt selvää että nämä seuraavat vaalit esitetään käytäväksi nyt sitten huhtikuussa ja sitten keritään miettiä muuta

se syö meidän kasvumahdollisuuksiamme se näivettää meidän talouttamme

tämän lisäksi tarkastusvaliokunnasta tulee toukokesäkuussa mahdollisesti siinä vaihteessa mietintö ensimmäinen laatuaan koskien nyt sitten tätä euroopan unionin talouskurin twopack ja sixpack maailmaa

kun keväällä mietitään asioita niin kun täällä muutaman kerran on vielä sanottu mahdollisiin poteroihin jäämisestä vaalikeskusteluihin niin rohkenisin ensin iloita valiokunnan puheenjohtaja sasin näkemyksistä ja valiokunnan näkemyksistä siitä että muun muassa ympäristöveroissa voidaan vielä liikkua

valtiontalouden tarkastusvirasto tulee tästä lähtien joka vuosi tekemään erillisen finanssipoliittisen tarkastuskertomuksen jossa siis käsitellään sitä miten suomen talous makaa

arvoisa puhemies

jos puhemies sallii niin eeva kilven sanoja kuitenkin lainatakseni huhtikuukin voi joskus olla paha

tarkastusvaliokunta tulee tästä lähtien joka vuosi tuomaan tähän saliin sopivasti ennen edustajien kesälomia näyn ja näkemyksen siitä ovatko hallituksen toimenpiteet riittäviä siihen nähden mihin suomi on sitoutunut taloudenhoidossaan uusissa eu raameissa

palattakoon nyt vielä hallitusneuvotteluissa jo esille ottamaamme näkemykseen että siinä missä me todennäköisesti joudumme vielä leikkaamaan niitä syömävelkapuolen asioita jotta tulee tilaa kasvulle ja että ylivelkaantuminen taittuu niin meidän täytyy myös nostaa veroja ja tältä osin rohkenisin vakavasti pitää esillä paitsi puheenjohtaja sasin esille nostamia veroja myös tuloverotuksen liikkumista varsinkin meidän hyväosaisten osalta sekä arvonlisäveron nostamista

arvoisa herra puhemies

hallitusohjelmaan on kirjattu että nais ja miesparien oikeus perheen sisäiseen adoptioon tehdään mahdolliseksi ottaen huomioon biologisen vanhemman oikeudet

no nyt on käynyt ilmi että sekin aikataulu on vaarassa ja sen takia ponsi koska on aivan käsittämätöntä että poliisin toimintaedellytysten syyttäjien toimintaedellytysten mutta myös kansalaisten oikeusturvan kannalta keskeinen laki ja sen voimaantulo saattavat vaarantua siksi että nämä tietojärjestelmät eivät ole vielä alkuunkaan valmiit